se on ihan puhdasta säästöä se on sataprosenttisesti kotimainen ja se on sataprosenttisesti uusiutuva energianlähde ja kaiken lisäksi se on se ala jonka globaalit maailmanmarkkinat todennäköisesti kasvavat kaikkein voimakkaimmin kaikkialla maailmassa ja sen takia se avaa myös mahtavan liiketoimintapotentiaalin

yhdyn ed

minusta tarvitaan ilman muuta aivan riippumatta siitä mitä näille hallinnoille tehdään ja nimenomaan sen takia että metropolipolitiikka riippumatta siitä miten tämän seudun rakenteet järjestetään on kuitenkin valtiovallan ja seudun kuntien välistä kumppanuutta

hometalkoitten osalta on tarkoitus että se on viisivuotinen projekti koska tämä on yksinkertaisesti niin vaikea kansallinen kysymys että a siihen ei löydy helppoja vastauksia b se vaatii valtavan paljon opetusta koulutusta informaatiota viestintää ja sen takia se on pitkä harjoitus

ja siihen kumppanuuteen tarvitaan aiesopimuksia tai joitakin muita sen kaltaisia metodeja jolloin se kumppanuus molempien osapuolten oikeudet ja velvoitteet ja yhteiset tavoitteet kirjataan

minua henkilökohtaisesti ihmetyttää suuresti tämä keskustelu pakosta ja se kuinka hirveän herkkiä tälle teemalle ollaan täällä

meillähän suomessa puhutaan pakkoruotsista ja pakkokuntaliitoksista ja kun ne ovat ne kaksi ainoaa asiaa mihin on eteen laitettu pakko niin ne herättävät ihan valtavasti pahennusta ja vastustusta ja närästystä

mutta ainakin minä olen vahvasti sitä mieltä että mitään isoja asioita ei ole onnistuttu ratkaisemaan ja samaan aikaan on luotu tämmöistä hallintohimmeliä joka on varsin epädemokraattista ja sekavaa ja joka johtaa siihen että kukaan ei johda tätä kokonaisuutta

erilaista pakkoa tulee liukuhihnalta tästä talosta mutta ette te kutsu että se on pakkoterveydenhuoltoa tai pakkoruokaturvallisuuden edistämistä

oikeasti isoihin asioihin ei ole päästy käsiksi

totta kai niitäkin tarvitaan koska nehän hakevat ratkaisuja mutta halusin korostaa sitä että näitten laatikkoleikkien ja sitten niitten ongelmien pitää olla synkronissa keskenään että ne mallit mitä me tuomme oikeasti ratkaisevat niitä kysymyksiä ja ongelmia mitä meillä on olemassa

jos me olemme yksimielisiä siitä että hallinto on järkevän toiminnan apuväline eikä itseisarvo ja jos me olemme yksimielisiä siitä niin kuin kutakuinkin kuitenkin olemme emme ihan täysin mutta pitkälti että seudun nykyiset rakenteet eivät ole toimivia niin kyllä sille sitten vaan jotain pitää tehdä

sirnö esitti oikean kysymyksen

sitten pitää punnita se onko kansallinen intressi niin suuri että pitää mennä sinne pakon puolelle mikä tietenkään ei ole kenellekään ensisijainen itseisarvoinen tavoite ja jos se kansallinen ja seudun intressi on riittävän suuri niin sitten pitää mennä pakon puolelle

tämä voi helposti kuulostaa naiivilta ja kliseeltä mutta esimerkiksi tampereen yliopiston selvityksessä kyllä päädytään siihen että suurin ongelma on se että faktisesti on kysymys toiminnallisesta kokonaisuudesta ja samaan aikaan meillä on kuntarakenne joka johtaa osaoptimointiin

valtiontalouden tasolla se tarkoittaa toisaalta sitä että meidän pitää sopeuttaa taloutta korottaa veroja ja säästää menoista ja tätä hallitus asteittain mutta määrätietoisesti tekee

tämä osaoptimointi se että katsotaan kuntakohtaisesti tehdään ratkaisuja joita pitäisi katsoa kokonaisuuden kannalta on selkein ja keskeisin yksittäinen syy sekä asuntojen hintakehityksen että yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja siihen pitää löytää ratkaisuja

mutta vielä tärkeämpää on luoda edellytyksiä uudelle talouskasvulle koska vain uuden talouskasvun kautta saadaan uusia työpaikkoja ja sitä kautta uusia verotuloja ja sitä kautta myös tarve sopeuttamiselle vähenee

siunatuksi lopuksi haluan kiittää tässä kun debatti on ilmeisesti loppumassa eduskuntaa ja ennen kaikkea hallintovaliokuntaa siitä että kuitenkin näistä metropolipolitiikan peruskysymyksistä siitä että tämä on kansakunnan kokonaisetu täällä on tiettyjä etuja ja vahvuuksia joita pitää vahvistaa kansakunnan kokonaisedun nimissä tiettyjä ongelmia joihin pitää puuttua sen takia että ne ovat täällä erityisen suuria että tämä perustuu valtiovallan ja seudun väliseen kumppanuuteen me olemme täysin yksimielisiä

kysymys ei ole siitä että yhdellekään alueelle ei saisi rakentaa kauppapalveluja koska niitten palvelujen määrää ei säännellä vaan niiden sijaintia säädellään ja kun ne kaavoissa pannaan alun perin oikeisiin paikkoihin niin kukaan ei varmasti puutu niihin

tässä budjettiesityksessä on paljon hyviä elementtejä uuden talouskasvun luomiseksi mutta osaltani kannustaisin hallitusta lakkaamatta pohtimaan uusia ja uusia edellytyksiä uusia tapoja luoda uutta talouskasvua koska viime kädessä vain se luo edellytykset pitää hyvinvointiamme semmoisella tasolla mitä toivomme

siihen taas liittyy se kohta jossa kritisoin en niinkään demareitten laatikkoleikkejä vaan rohkeuden puutetta siinä teidän laatikkoleikissänne että jos mennään seutuhallintoon niin haetaan sitten oikeasti semmoisia malleja jotka ratkaisevat näitä asioita

arvoisa puhemies

hiltunen minusta hyvin sanoi nehän eivät sulje täysin pois toisiaan joku näitten yhdistelmä joka ainakin minua viehättää niin kuitenkin pitää mennä sen verran pitkälle ja antaa sen verran valtaa niille elimille mitä me luodaan että näitä asioita voidaan oikeasti ratkaista ja voidaan saada aikaan jotain muutoksia

meillä on kööpenhaminaa lontoota lissabonia madridia torontoa tokiota missä on erillistä metropolilainsäädäntöä jossa valtio on tullut väliin ja todennut että täällä pitää oikeasti pistää nämä hommat ojennukseen ja järjestykseen

gestrin että kun vaan toivotaan ihan kamalasti että kunnalliset päättäjät tekisivät mukavia asioita ja paijataan toisiamme riittävän monta kertaa niin kaikki yhdessä toteavat että tehdäänkin asiat toisin

jussi pekka alasen kirja muutama vuosi sitten taisi olla viime vuonna jossa käytiin sadan vuoden historia läpi helsingin seudun rakenteellisesta kehityksestä osoitti sen että tällä seudulla ei koskaan ole tapahtunut mitään merkittävää ilman vähintään valtion merkittävää painetta

mutta metropolialueen merkitys koko kansantaloudelle varsinkin lama aikana korostuu entisestään niin paljon että tämän on vaan yksinkertaisesti oltava valtiovallan erityisen huomion kohteena

täällä on käyty kisaa siitä kuka tämän on keksinyt keksittiinkö se meidän ministeriössä vuodenvaihteessa vai sdpn puoluekonttorissa syksyllä vai jossakin muualla

jos nämä kolme asiaa olisivat kunnossa niin emme ehkä olisi tässä tänään tai ainakin keskustelu olisi huomattavasti lyhyempi ja tilanne olisi olennaisesti parempi

olen monesti ihmetellyt sitä ääneen että jos me suomalaiset ja varsinkin suomalaiset miehet suhtautuisimme asuntoihimme ja rakennuksiimme yhtä suurella hartaudella kuin autoihimme niin tilanne olisi olennaisesti parempi

kukaan autonomistaja ei ihmettele sitä että autot viedään määräaikaishuoltoon ja siellä tehdään tiettyjä korjaustoimenpiteitä ennakoivasti ja suunnitelmallisesti vaikka se vähän kirpaiseekin eikä kukaan ihmettele sitä

mutta sen sijaan asuntojen ja rakennusten osalta joitten varallisuusarvo on huomattavan paljon suurempi samat rationaaliset ihmiset saattavat suhtautua siihen sillä lailla että lykätään vaan ja lykätään ja lykätään ja katsotaan sitten joskus

yksi merkittävä uudistus tulee asunto osakeyhtiölain muutosesityksen puolelta joka tulee oikeusministeriöstä lähiaikoina jossa asunto osakeyhtiöt velvoitetaan viideksi vuodeksi eteenpäin joka yhtiökokouksessa pohtimaan näitä tulevia korjauskysymyksiä

tullaan toki tekemään muitakin korjauksia tullaan tekemään monia välttämättömiä erinomaisen tärkeitä korjaustoimenpiteitä jotka esimerkiksi liittyvät kosteus ja homeongelmien poistamiseen jotka eivät suoranaisesti paranna energiatehokkuutta mutta ovat silti tukemisen arvoisia

näitten korjausavustusten tulokulmaa on ennen kaikkea elvyttäminen työllisyys ja kansantalous ja siitä näkökulmasta kaikkia järkeviä korjaustoimenpiteitä tuetaan

arvoisa puhemies

heinäluoma entisenä valtiovarainministerinä suunnilleen tietää ne argumentit minkä takia valtiovarainministeriön ainakin virkamieskunnassa suhtaudutaan skeptisesti siihen että tämä kotitalousvähennyksen laajennus ulotettaisiin myös kerrostalopuolelle

pitää myös muistaa se että kerrostaloasukkailla on yhtä korkea se kotitalousvähennyksen maksimi kuin pientalon omistajilla olkoonkin että sitä ei voi käyttää kaikkiin samoihin käyttötarkoituksiin

siinä mielessä tämä ikään kuin eri asujien välinen oikeudenmukaisuus vaihtelee aivan valtavasti tapauskohtaisesti

meillä voi olla kerrostaloasujia jotka saavat energia avustusta taloyhtiöönsä ja sen jälkeen saavat korjausavustusta tätä kautta taloyhtiön korjauksiin ja sitten saavat vielä täyden kotitalousvähennyksen kun laittavat siinä samassa yh teydessä vaikkapa kylpyhuoneensa sisäpinnat kuntoon

sen sijaan fingridin verkkoa nimenomaan ministerin nykyisen edustaja pekkarisen ollessa siinä tehtävässä missä minä olen hankittiin valtion omistukseen

niin tai näin niin tässä konkreettisessa tilanteessa kun nimenomaisena tarkoituksena oli korjausrakentamisen tukeminen vaihtoehtona oli toisaalta tämä nyt käyttöön otettu korjausavustus tai sitten tämä kotitalousvähennyksen laajentaminen

tässä tilanteessa olen vakuuttunut siitä että tämä korjausavustus on parempi menetelmä sen takia että se nimenomaan on määräaikainen ja väliaikainen ja täyttää tämmöisen perinteisen elvytysfilosofian tunnusmerkit

nämä ovat varmasti asioita joihin joudutaan moneen kertaan palaamaan ja kuten entinen valtiovarainministeri heinäluoma entisenä pääministerin sijaisena tietää niin ei aina ole kovin tahdikasta ja onnistunutta jos sektoriministerit ryhtyvät liikaa ottamaan kantaa sitten kysymyksiin jotka kuuluvat valtiovarainministeriön rooteliin

mikäli on uskominen niihin jotka ilmastonmuutoksesta enempi ymmärtävät niin erilaiset sään poikkeusilmiöt ja muut tulevat todennäköisesti vain lisääntymään

eli kysymys on myös erittäin merkittävistä kustannuksista mitä yhteiskunnalle ja eri alueille aiheutuu siitä että verkkomme on siinä kunnossa missä se tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

ainakin edustaja uotila täällä käytti hyvän puheenvuoron jossa hän viittasi yritystoiminnan ja kokonaisuuden tarkastelun merkitykseen

viimeisenä kysymyksenä täällä erilaisin sanakääntein on tiedusteltu sitä voisiko tämä avustus jatkua ensi vuonna

varsinkin elinkeinoministerin tulokulmasta on selvää että viime kädessä kaikki kestävä hyvinvointi perustuu kannattavaan yksityisen sektorin liiketoimintaan

onko se paljon vai vähän se on tietenkin vaikea kysymys mutta jos sen suhteuttaa siihen että hyödyksi samana aikana arvioidaan yhtä paljon niin voisi sanoa että se ei ole hirvittävän paljon

kun otetaan huomioon tämän lain tarkoitus niin olisi täydellistä vastuuttomuutta allekirjoitetulta todeta että tämähän jatkuu sitten vuoden tai kaksi tai joskus tulevaisuudessa

tämä on totta kansakunnan tasolla mutta tämä on totta myös aluetasolla ja siinä mielessä onnistuneen maaseutupolitiikankin kannalta ehkä kaikkein merkittävin yksittäinen kysymys on se että on vireätä yritystoimintaa joka osaltaan sitten luo edellytyksiä muun muassa palveluverkon ylläpitämiseen ja niin edelleen

mutta toisaalta tietenkään rehellisyyden nimissä en minä voi vakuuttaa että tämä ei jatkuisi koska ei meistä kukaan tiedä kuinka pitkään tämä lama jatkuu kuinka paha tilanne on rakennusmarkkinoilla ensi vuonna mitä mahdollisia toimenpiteitä ensi vuonna tarvitaan ovatko ne samoja kuin tänä vuonna ovatko ne eri kuin tänä vuonna vai onko sitten niin että jollakin toisilla markkinoilla tai elinkeinotoiminnan sektoreilla tarve on vielä suurempi kuin rakennuspuolella

se ei oikeastaan liity edes siihen onko kyse haja asutusalueesta vai ei vaan olosuhteet eri puolilla suomea ovat kovin erilaisia ja nimenomaan sellaisilla metsäisillä alueilla missä kaapelointia ei ole käytetty erot ovat suurimpia ja niitä on eri puolilla suomea

maailma on ehkä muutenkin menossa siihen suuntaan että meillä on useita syitä olettaa että suomalaisille maaseudulle löytyy töitä tulevaisuudessa

biotalous kaivosteollisuus ja matkailu ovat kaikki mitä suurimmalla todennäköisyydellä ainakin keskipitkällä aikavälillä vahvasti kasvavia elinkeinotoiminnan aloja jotka kaikki kohdistuvat itse asiassa aika tasapuolisesti eri puolille suomea ja sillä lailla luovat uutta työtä ja yrittäjyyttä maaseudulle suomessa

siinä mielessä on olennaista että tätä seurataan ja tarkkaillaan ja sitten kun aika on niin katsotaan mitä mahdollisia elvytystoimenpiteitä työllisyyttä tukevia toimenpiteitä kansantaloutta tukevia toimenpiteitä ensi vuodelle ja sitä seuraaville vuosille tehdään

arvoisa puhemies

olen edustaja gustafssonin kanssa samaa mieltä siitä että ydinjätteen loppusijoitus on kansallinen kysymys ja olen tämän myös julkisesti eri yhteyksissä todennut

biotaloudessa varsinkin tästä taantumasta huolimatta viime vuodet ovat olleet hyviä

työ ja elinkeinoministeriön johdollahan vaalikauden alussa tätä asiaa pui myös erillinen työryhmä joka jätti loppumietintönsä jonka yhteydessä todettiin että nämä ovat kansallisia kysymyksiä ja ennen kaikkea se osaaminen mikä on keskittynyt posivaan on kansallinen kysymys

kaivosteollisuudessa on nyt ehkä tilapäisesti pikkasen heikompi hetki johtuen talvivaaran ongelmista ja myös globaalista syklistä mutta olen ihan varma että pitkällä aikavälillä sekin tulee elpymään ennen kaikkea itä ja pohjois suomessa siellä on vain paljon työtä ja yrittäjyyttä

tästä ei kuitenkaan voi vielä tehdä sitä johtopäätöstä että jos joku onkalo rakennetaan niin sitten välttämättä kaikki sijoitetaan sinne